se on merkittävä asia ja toki meillä suomessa tämä lähtökohta on ihan selvä että yritystoimintaa pitää tukea sallia ja antaa sen toteutua mikäli se ei aiheuta merkittävää haittaa yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

sitra on mukana tällaisessa tampereella olevassa hankkeessa kuin verkostotori jossa pyritään tukemaan kotona asumista ikäihmisten kohdalla

itse kuitenkin tarkastelen tätä toki myös eettisen näkökannan puolelta ja toisena vaakakupissa on yrittäjän oikeus ja työllistävät vaikutukset

olen vähän hämmästellyt sitä että yleensä olen luullut että parlamentarismiin ja poliittiseen päätöksentekoon kuuluu eri mieltä oleminen mutta suomessa näyttää olevan hyvin vallassa semmoinen tapa että jos et ole vallitsevan asenteen kanssa samaa mieltä niin sinut hyvin nopeasti leimataan yhteistyökyvyttömäksi tasa arvottomaksi suvaitsemattomaksi tai muulla tavalla epäkelvoksi henkilöksi

no tämä oli teologian näkökulmaa mutta kuitenkin itse arvostan tätä eettistä teosta jota raamatuksi kutsutaan ja en itse uskaltaisi kovin helpolla perusteella lähteä muuttamaan niitä iäisiä arvoja jotka tänne on kirjoitettu

tämä hanke on siinä mielessä erinomaisen kannustava että siitä tuleva yhteiskunnallinen hyöty on merkittävä mikäli kunnat ja valtio siihen tarttuisivat

sitran eräs asiantuntija on maininnut että mikäli esimerkiksi tällä kotitalousvähennyksen korottamisella mahdollistettaisiin ikäihmisille kotiin vietävien palveluiden hankkiminen kuten vaikka kotihoidon tukipalvelut hoiva ja terveyspalvelut tai siivous tai ruuanlaitto niin me voimme myöhentää heidän palvelukotiasumiseen menemistään

tällainen keskustelu ei edistä itse asiasta keskustelua tai johda siihen että päästäisiin asioitten syihin ja yhteyksiin ja siihen miksi me olemme eri mieltä

esimerkiksi minä olen kyllä sitä mieltä että lapsen adoptiossa ei ole hyvä sallia täällä esitettyjä perusteluita sille että lapsen voisi adoptoida joku muu kuin isä ja äiti elikkä seksuaalivähemmistöt ja sille on minulla omat perusteluni ja toki myös niillä jotka ovat eri mieltä

täällä perustellaan sitä että suomessa tuotetaan hyvin tätä turkista ja se on erittäin hyvälaatuista ja jos suomesta siirtyy turkisteollisuus kokonaan aasiaan niin ne eläimet voivat siellä huonommin

tämä on yllättävää että tämmöistä perustelua käytetään että jossain jos tehdään joku asia huonommin niin sinne sen ei voida antaa siirtyä vaan se pitää toteuttaa täällä

esimerkiksi omassa vaalityössäni eduskuntavaaleissa törmäsin myös seksuaalivähemmistöihin ja eräs kohtaaminen muistuu hyvin mieleen jossa yhden lesboparin kanssa keskustelin ja kerroin oman näkemykseni että näissä asioissa olen varmasti teidän kanssanne eri mieltä en voi hyväksyä teidän avioliittoon pääsemistänne samassa merkityksessä kuin mies ja nainen enkä myöskään lasten adoptiota

siinä mielessä olen vain kuullut että valtiovarainministeri ei kovin innokas ole asiasta koska tämä ei ole niin kutsuttu veroneutraali ehdotus

ja he valistivat minua sitten ja sanoivat että eivät kaikki seksuaalivähemmistöihin kuuluvat halua adoptoida lapsia tai mennä naimisiin vaan suurimmalle osalle meistä hän sanoi näin riittää että me saamme yhtäläiset muut oikeudet yhteiskunnassa saamme hyväksynnän ja saamme elää rauhallista elämää

etuna toki olisivat uudet liiketoimintamuodot ja erilaiset innovatiiviset toimenpiteet teknologian osalta kotona asumisen jatkamiseksi

tällaiset palvelutorin kaltaiset ajatukset joita tampereella on jo laitettu liikkeelle vaativat myös tällaisen kotitalousverovähennysoikeuden nostamisen

elikkä mielestäni on hyvin loukkaavaa myös joitakin vähemmistöjä kohtaan leimata kaikki saman asian puolestapuhujiksi kuten esimerkiksi täällä muutama henkilö tekee

emmekö me voisi tällä perusteella aloittaa sen suomessakin koska me varmaan pystymme turvaamaan paljon paremmat työolosuhteet suomessa kuin jossain aasian kenkätehtaalla ja vaateteollisuudessa

arvoisa puhemies

toivonkin että hallitus ottaa konkreettisia toimia ikääntyvän väestömme kotona asumisen tukemiseksi ja uskaltaisi ottaa myös riskejä joita me tässä ajassa tarvitsemme niin kotona asumisen eläkeläisten hyväksi kuin suomalaisten yritysten pärjäämisen hyväksi

minä tunnustaudun kristityksi henkilöksi siten että minä rakastan lähimmäistäni riippumatta hänen suuntautuneisuudestaan tai arvoistaan tai muista

en olisi vielä kolme vuotta sitten uskonut nuorisojärjestöjohtajana ollessani kun ajattelin politiikkaan lähtemistä että joskus olen vielä semmoisessa työpaikassa jossa kuulee näin paljon kauniita sanoja kuin täällä tänään mutta kuitenkin on niin vähän tekoja sen eteen

mutta se että minä olen eri mieltä ei tarkoita sitä että minä jollakin tavalla olisin vähemmän rakastamassa häntä

mutta onko se taloudellisesti suomelle niin merkittävää etteikö tällaista elinkeinoa voitaisi kieltää sen vuoksi jos se aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä eläimille

lapsilisät joista on puhuttu tänään

nyt jos ne monet jotka omaavat kristityn raamatullisen käsityksen eivätkä ole valmiita hyväksymään uutta näkemystä asiasta leimataan suvaitsemattomiksi se on mielestäni jonkinlaista sortoa sekin

haluaisin edustaja heinosellekin sanoa myös sen etteivät perussuomalaiset ole millään tavalla vähemmistövastaisia niin kuin hän täällä puhui

mutta tänään kun me puhumme täällä lapsen edusta niin silloin me myös puhumme niillä argumenteilla jotka todellisuudessa olemme itse löytäneet ja kokeneet oikeiksi

mutta nämä työpaikkojen määrät eivät ole niin merkittäviä suhteessa siihen muuhun työllisyyteen mitä suomessa on kadonnut viimeisinä vuosina vuosikymmeninä

joten toivotan omalta puoleltani kaikille meille malttia ja keskinäistä kunnioitusta siten että voimme sovussa olla eri mieltä

mutta arvoisa puhemies haluaisin nostaa sen johtopäätöksen että itse en voi yrittäjänä kannustaa ja tukea sellaista yrittäjyyttä jossa aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä jollekin osapuolelle

tässä tapauksessa osapuolena on villieläin jonka kuuluisi elää luonnollisessa elinympäristössään mutta nytten siitä on tehty ihmiselle hyödyke ja liiketaloudellinen toimeentulo ja olen siinä mielessä lakialoitteen kannalla ja toivoisin että tämä eettisyysasia tulisi myöhemmässä vaiheessa uudelleen vielä tarkasteluun

siellä perusteluina olivat ey tuomioistuimen ennakkopäätökset ja havainnot siitä että ei varmasti tiedetä mikä vaikutus lapsen kehitykseen on sillä että hänellä on kaksi äitiä tai kaksi isää pelkästään

nämä olivat faktoja siellä tutkimuksissa

toisin sanoen se tarkoittaa että lapselle etsitään perhe eikä perheelle lapsi kuten tässä lakialoitteessa pyritään tekemään

suojelupoliisi tuottaa valtion keskeisiin turvallisuusetuihin kohdistuvien uhkien ennalta estämisen kannalta välttämätöntä analysoitua informaatiota ja siinä mielessä tämä on merkittävä toimiala suomen turvallisuuden kannalta

siirtämällä suojelupoliisin hallinto poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaisuuteen on tarkoitus tehostaa erityistehtävien hoitamista ja vahvistaa strategisia lähtökohtia ja saada suora yhteys käytännössä ministeriöön

hallituksen esityksestä käy ilmi se että sisäministeriön tarkoitus on asettaa suojelupoliisin toiminnalle vuosittain tiedonhankintaprioriteetit

tämä asia kiinnitti huomiota siinä mielessä että ennen prioriteettien vahvistamista ne käsiteltäisiin valmistelevasti esimerkiksi valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa elikkä sieltä tulisi antaa selvitys myös eduskunnan asianomaisille henkilöille

arvoisa puhemies

edustaja vikman tässä epäili sitä että minä haluan jättää äidit kotiin pakottaa kotiin hoitamaan lapsia enkä päästää työelämään

siinä mielessä pidän hyvänä sitä että poliitikot jotka vastaavat kuitenkin viime kädessä suomen turvallisuudesta ja monesta muustakin ohjauksesta otetaan mukaan vuorovaikutukselliseen toimintaan mutta jäin miettimään sitä onko tässä senkaltainen mahdollisuus että poliitikot tulevat itse kohta määrittelemään tämän priorisoinnin mitä suojelupoliisin tulee tehdä

minä haluan suoda sen mahdollisuuden että äidit saavat edelleenkin valita sen että saavat hoitaa lapsiaan vaikka kolmeen ikävuoteen asti jos siihen on haluja

arvoisa puhemies

esimerkiksi nämä jatkuvat valtionosuusleikkaukset miljardiluokan leikkaukset jotka nettovaikutuksenakin ovat vähintään satoja miljoonia euroja heikentävät kuntien mahdollisuutta esimerkiksi tukea äidin kotona olemista lasten kanssa

meillähän on kovasti käyty keskustelua jopa siitä tuleeko suojelupoliisille antaa oikeuksia suorittaa vakoilua ulkomailla ja kotimaassa tietyin edellytyksin ja siinäkin mielessä tämmöinen yksimielisyys on ollut hyvin vaikea saavuttaa

mietin vain sitä miten tulevaisuudessa tulee käymään kun sisäministeriö tulee määrittelemään uuden linjauksen suojelupoliisille sen mikä on tämänhetkinen tärkein prioriteetti mitä suojelupoliisin tulisi tehdä

onnittelut kansalaisjärjestölle ensimmäisen kansalaislakialoitteen nimien keräämisestä jonka myötä pääsemme keskustelemaan tarhattujen kettujen supikoirien ja minkkien tuotannon eettisyydestä sekä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta

elikkä käytännössähän näillä toimenpiteillä mitä hallitus tekee me pakotamme äidit töihin

täällä on tänään useamman kerran verrattu turkistarhausta muuhun eläinten kasvattamiseen ja tuottamiseen

eivät perheet selviä ilman yhteiskunnan tukea lasten kanssa kotona mikä olisi suotavaa silloin kun lapset ovat pieniä

arvoisa puhemies

tässä on hallitus yrittänyt tuoda rakentavia vaihtoehtoja tähän keskusteluun mutta oppositio haluaa ne tyrmätä ja ottaa tarkoituksenhakuisesti hyvin negatiivisen lähtökohdan tähän koko keskusteluun

henkilöille joilla on siihen resursseja ja haluja se on ihan hieno asia mutta toinen asia on se että jos me pakotamme heidät töihin tukia leikkaamalla niin se linja ei ole mielestäni oikea

tämä hallitus ei ole ainakaan tässä vaiheessa tekemässä samoja toimenpiteitä kuin mitä aikaisempi hallitus teki kuten arvonlisäveron sähköveron ja bensaveron korotuksia

nauta sika ja broileritilat yhtenä esimerkkinä ovat ruokahuollon kannalta välttämättömät suomessa mutta turkistarhaus on välttämätöntä vain ja ainoastaan sen tuottaman taloudellisen edun vuoksi

näitä meillä ei ole tarkoitus toteuttaa kunhan yhteiskuntasopimus toteutuu

sen lisäksi me olemme myös panostamassa lastensuojeluun ja lapsiperheiden tukemiseen ja vanhusten hoivaan ja veteraanien tukemiseen

turkistarhaus herätti itselleni joitain peruskysymyksiä kun tutustuin tähän aiheeseen vasta silloin kun tämä kansalaislakialoitekeräys alkoi

joten ei voida väittää että hallitus pelkästään ottaa vähävaraisilta kun päinvastaista toimenpidettä teemme

itselleni tulee mieleen esimerkiksi sellainen tapaus kun meihin kansanedustajiin hyvin paljon ottaa yhteyttä vaikkapa tällä hetkellä kun on tämä isis kriisi pinnalla suomessa asuvia islaminuskoisia henkilöitä ja he ovat huolestuneita siitä että poliisi ei ota vakavasti heidän ilmiantojaan esimerkiksi siitä että heidän nuoriaan värvätään tai pyritään värväämään tämmöiseen ääri islamilaiseen toimintaan mukaan

itse olen jopa täällä eduskunnassa eräässä yhteisessä tapaamisessa saanut kuulla siitä millä tavalla poliitikot voivat vaikuttaa siihen että suojelupoliisi ottaisi vakavammin esimerkiksi sen heidän huolensa

arvoisa puhemies

edustaja jokinen puhui juuri asiaa sillä ei ole tarkoituksenmukaista että esimerkiksi vantaalla asuva henkilö hakee passia parkanon poliisiasemalta mistä hän saa sen huomattavasti nopeammin kuin pääkaupunkiseudulla

tätä tarkoitin tässä omassa puheenvuorossani että nytten kun suojelupoliisi menee sisäministeriön alaisuuteen niin toki on aivan luonnollista että me rupeamme itse kukin vaikuttamaan sisäministeriön suuntaan sinne ministeriöön siinä onko tämä asia aiheellista tutkia vai ei ja onko aiheellista kantaa huolta siitä

mitä tulee viittaukseen täällä lasten adoptiota koskeviin tutkimuksiin niin minulla itsellänikin nyt sattuu jonkun verran olemaan tietoa siitä

tämä voi merkitä valoa myös joitakin edistysaskel siinä mielessä että se siirtyy pois ja linnut hallitukselta

edustaja haapanen jos kuuntelit tarkkaan niin mainitsin että puhuin lähtökohtaisesti teologin näkökulmasta siinä minun teologisen näkökulman puheenvuorossani

ranskan parlamentti nimittäin oman perhelain muuttamisensa yhteydessä teki tutkimuksen lasten adoptiosta homo ja lesboperheisiin sekä heidän keskinäisistä avioliitoistaan ja se hylkäsi molemmat asiat

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä soluttapakattua poliisihallitukselta ministeriölle voi määrätyllä tavalla olla hyväkin edistysaskel

mutta ehkä tärkeimpiä asioita ovat ne jotka ovat selkeästi tutkimuksellista tietoa se mikä heillä oli mielessä ettei varmasti tiedetty mikä vaikutus lapsen kehitykseen on sillä että hänellä on kaksi isää tai kaksi äitiä koska niitä tutkimuksia ei juuri ole tehty

koska kysymys on mielestäni arvokeskustelusta niin silloin näen oikeaksi vastata edustaja kiurun kysymykseen mutta en meinaa enempään teologiseen keskusteluun lähteä koska siitä ei tule kuin sillisalaatti

missään vaiheessa ymmärtääkseni kukaan täällä ei ole ollut sitä vastaan ja lesboparien biologisen äidin kasvatusta vastaan vaan päinvastoin he ovat hyviä äitejä siinä kuin kuka muu tahansa

tai lähditkö taas pois

joo

aikaisemmin tässä mainitsin siitä yhdenvertaisuuskäsitteen ongelmallisuudesta että kaikkia lakeja ja asioita ei voi absoluuttisesti toteuttaa kaikille koska kaikilla on joko samat oikeudet tai ei oikeuksia ollenkaan

arvoisa puhemies

omaishoidon tuki on kunnan ja yhteiskunnan kannalta järkevin vanhusteko mitä me voimme tehdä

elikkä ei se iso äänimäärä vielä kerro koko kansan tahtoa

edustaja kiljusen tekemä lakialoite on hyvä ja kannatettava sillä se turvaa vanhusten ihmisarvoista elämää ja parantaa heidän elämänlaatuaan

tällä yritän vain kuvata sitä että mielestäni näin tärkeässä kysymyksessä kyllä tämmöinen kansanäänestys olisi ehdottomasti paras vaihtoehto

tässä käy niin niin kuin täällä on tänään käynyt ilmi että tämä lain käsittely väkisin enemmän tai vähemmän politisoituu niin kuin kaikkien muittenkin lakien käsittely

toivon että edustaja kiljusen lakialoite menestyisi ja siltä osin toisi vähän parannusta tähän omaishoidon tuen ongelmaan

arvoisa puhemies

lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja holmlund tokihan me perussuomalaiset pidämme tätä hallituksen esitystä pääsääntöisesti erittäin tervetulleena ja hyvänä kuten omassa puheenvuorossani mainitsin nämä hyvät positiiviset vaikutukset

arvoisa puhemies

hallituksen esitys terveyspalveluiden laajentamisesta laittomasti maassa oleville on ihmetyttänyt perussuomalaisia siitä saakka kun sen valmistelut syksyllä aloitettiin

lisäksi kun myös holmlundin mainitsemassa talous ja velkaneuvonnassa avustettaisiin yksityisiä elinkeinon ja ammatinharjoittajia myös heidän elinkeinotoimintaansa liittyen velkajärjestelyssä elikkä helpotetaan käytännössä näitten toiminimillä toimivien velkajärjestelyyn pääsemistä niin sehän on erittäin kannatettava ja hyvä asia

hallituksen esitys kuulostaa hassulta sillä sitä ei sovellettaisi suomessa luvallisesti oleskeleviin ulkomaalaisiin mikä rajaisi muun muassa vailla vakuutusturvaa oleskelevat kaakkois euroopasta lähtöisin olevat romanitaustaiset henkilöt lain soveltamisalan ulkopuolelle

esityksestä löytyy kuitenkin tiettyjä epäkohtia jotka saattavat johtaa ennakoimattomiin vaaratilanteisiin ja haluankin muutamalla sanalla tuoda niitä esille

yhtenä hyvänä esimerkkinä on tullut pikavippiyritysten toiminnan suitsiminen ja kohtuuttomien korkojen perinnän lopettaminen jossa ollaan osittain onnistuttukin

keskustelu koulurauhasta on kulminoitunut nykylain määritelmään siitä että opettaja ei saa voimakeinoin ottaa oppilaalta pois vaarallista laissa kiellettyä tai opetusta häiritsevää esinettä kuten teräasetta tupakkaa kännykkää tai päihteitä

vastaavasti lakia sovellettaisiin esimerkiksi kolmansista maista maahan laittomasti saapuneiden etuuk sien parantamiseen

jos oppilas ei niitä vapaaehtoisesti opettajan pyynnöstä luovuta opettajan viimeiseksi keinoksi jää oppilaan poistaminen luokasta tai lopulta poliisin kutsuminen apuun